siitä on kuitenkin lopulta hyötyä meille itsellemme ja naapureillemme mutta kyse on myös siitä että jätevesien käsittelyyn tehdyt investoinnit ovat vastuunkantoa tulevistakin sukupolvista

miten suomen viranomaiset poliitikot ovat olleet yhteydessä venäläisiin pietarin seudun päättäjiin tämän ongelman hillitsemiseksi

kyse on ihmisten terveydestä ja luontoarvojen kunnioittamisesta

toisekseen haluan kysyä vielä siihen liittyen kun ruotsi on ottamassa eu puheenjohtajakautensa yhdeksi pääpainopisteeksi nimenomaan itämeri asian se on hieno ratkaisu

keskustan eduskuntaryhmä toivoo että kaikki voisivat nyt olla näissä talkoissa mukana

miten suomalaispoliitikot ovat olleet yhteydessä ruotsiin tuon itämeri strategian ja ohjelman valmistelussa

keskustan eduskuntaryhmän mielestä suomen on perusteltua osallistua portugalin ohjelmaan mutta sen jälkeen piikki on syytä laittaa kiinni

arvoisa puhemies

tiedonannossa todetaan osuvasti että toimettomuus maksaa eniten

olemme osallistuneet eurooppalaisiin talkoisiin kreikan irlannin ja vielä portugalin osalta mutta mahdollisten uusien maiden suhteen on etsittävä toisenlaisia järjestelyjä

tässä alkaa seinä olla niin paksu että meillä eivät rahat riitä niin ison seinän kasvattamiseen mitä tässä nyt on tekeillä ja seinämateriaalikin on hyvin riskialtis

espanjan ja italian kaltaisten suurten maiden pelastamiseen yksinkertaisesti kenenkään rahat eivät riitä nykyisen kaltaisilla mekanismeilla ei ainakaan suomalaisten

tämä asukas joka on kertaalleen tuikannut asuntonsa tuleen pitää saattaa hoitoon ulos koko yhtiöstä jolloin saadaan yhtiö kestävälle pohjalle

jos maailman kansat ja poliittiset johtajat vihdoin ymmärtävät että me olemme kohtalokkaalla tavalla sidoksissa toinen toistemme päätöksiin ja elämään ilmastosopimuksella tulee olemaan myös rauhaa edistävä vaikutus

keskusta halusi antaa näille kriisimaille mahdollisuuden pistää asioitaan kuntoon mutta kyllähän se nyt edellyttää sitä että ne ottavat opikseen ja tekevät myös niin

hiilenmustan energiapolitiikan aika on ohi

tämä keskustelussa oleva toissijaisuusperiaatehan ohjaa toimivallan jakoa yhteisön ja jäsenvaltioiden välillä ja estää yhteisön puuttumisen asiaan silloin kun jäsenvaltiot voivat itse tehokkaasti hoitaa asian kansallisesti alueellisesti tai paikallisesti

taloudellisissa ongelmissa painivien maiden tukeminen aloitettiin runsas vuosi sitten kun kreikan talous oli syöksymässä katastrofiin

arvoisa puhemies

kun jäsenvaltiot puolestaan eivät pysty hoitamaan jotakin asiaa tyydyttävällä tavalla ajatus on että toimivalta siirtyy toissijaisuusperiaatteen mukaan yhteisölle

suuri valiokunta on ottanut mietinnössään kantaa toissijaisuusperiaatteen soveltamiseen asetusehdotukseen työtaisteluoikeuden harjoittamisesta suhteessa sijoittautumisvapauteen ja palvelujen tarjoamisen vapauteen

asetusehdotuksen tavoitteena on komission mukaan selkeyttää yleisiä periaatteita ja eu tasolla sovellettavia sääntöjä jotka koskevat perusoikeuksiin kuuluvaa oikeutta ryhtyä työtaistelutoimiin palvelujen tarjoamisen vapauden ja sijoittautumisvapauden yhteydessä

myös irlannin kaatuminen olisi johtanut suomalaisten kannalta arvaamattomiin seurauksiin

samalla alettiin luoda pysyvää vakausmekanismia jossa pankkien ja sijoittajien vastuu on tarkoitus ottaa oikeudenmukaisella tavalla huomioon

arvoisa puhemies

varmasti tärkeitä paikkoja kukin mutta ensimmäistäkään esitystä siitä mistä rahat tulevat ei ole teiltä tullut

kun maa ei itse kyennyt tekemään päätöksiä riittävästä talouden matokuurista joutui se turvautumaan eurooppalaisiin vakausrahastoihin ja kansainväliseen valuuttarahastoon

kun tämä keskustelu meni ainakin osin tähän vapaaehtoisuuskysymykseen niin halusin itsekin kommentoida tätä koska pidän kyllä ongelmallisena tilanteita joissa joutuisimme pakottamaan joitakin sotilaita teoriassa kai aika kaukaisiinkin operaatioihin ainakin teoriassa

komission ehdotuksessa on niin määräykset riitojen ratkaisumenettelyistä kansallisten tuomioistuimien rooleista kuin ilmoitus ja varoitusjärjestelmästäkin

keskustan arvio on että nykyisen järjestelmän avulla on perusteltua vakauttaa vielä portugalin tilanne

ja kun nämä meidän kriisinhallintaoperaatiot missä ollaan mukana perustuvat vapaaehtoisuuteen ja ne toimivat hyvin niihin on löytynyt hyvin ja hyviä sotilaita mukaan niin voitteko puolustusministeri konkretisoida tähän mikä olisi sellainen tilanne jossa porukkaa pitäisi ikään kuin pakottaa sitten jonnekin

valtioneuvosto suhtautuu asetusehdotukseen kriittisesti sillä sen sisältämät määräykset ovat niin sisällöltään kuin vaikutukseltaankin hieman hämärän peitossa näin kai voi sanoa

meille tärkeintä on suomen ja suomalaisten etu suomalaisten yritysten pärjääminen suomalaisten työpaikkojen turvaaminen ja hyvinvointiyhteiskunnan rahoituksen varmistaminen

valtiojohtoisesti panostetaan osaamiseen tutkimukseen infraan siihen että yritykset pärjäävät tulevaisuudessa ja suomalaisilla on työtä myös ensi vuosikymmenellä

ennen kaikkea ehdotuksella ei näyttäisi olevan selkiinnyttävää vaikutusta eu tason työriitojen osalta nykyiseen tilanteeseen verrattuna eikä se olisi nähtävästi myöskään toissijaisuus ja suhteellisuusperiaatteen mukainen

jos portugalin romahtamisesta seuraisi eurooppalainen finanssikriisi sen vaikutukset tuntuisivat voimakkaasti ja kielteisesti suomessakin ja itse asiassa erityisesti juuri suomessa sillä maamme on erittäin riippuvainen viennistä ja siitä miten euroopan unionin alueella menee

kyllä minuakin kosketti vähän esimerkiksi tämä mistä edustaja kärnä mainitsi tämä sotilasvala ja sitoutuminen oman maan puolustamiseen

tästä asiasta voi arvoisa puhemies todeta vielä senkin että asetusehdotuksessa ei ole myöskään huomioitu säännösten suhteita muun muassa ykn ja ilon sopimusten yhdistymis ja lakko oikeutta koskeviin määräyksiin

ajattelen kyllä niin että aivan ehdottoman ensisijaisesti tässä pitäisi olla vapaaehtoisuus kysymyksessä mielellään ei ollenkaan pakkoa tai jos on pakko niin sitten täytyy olla todella harvinainen ja poikkeuksellinen tilanne kysymyksessä

käsite on tulkinnanvarainen ja hankala tilanteessa jossa työtaistelutoimi on sekä kansallinen että rajat ylittävä

löysät puheet sijoittajien vastuusta eivät riitä vaan hallituksen on varmistettava että neuvotellut kirjaukset myös johtavat todelliseen vastuuseen

arvoisa puhemies

valiokuntakäsittelyssä keskustan ryhmä halusi varmistaa sen että ta valliselle kansalaiselle yritykselle tai vaikkapa maanviljelijälle ei tule lisää hallinnollista taakkaa tai byrokratiaa ja sen takia on hyvä että tuohon tuo ponsi tuossa muodossa tuli sen asian vielä selkeyttämiseksi

asetus voisi näin vaarantaa yleisesti ottaen hyviksi havaitut kansalliset työriitojen ratkaisujärjestelmät vaikka niissäkin toki oma kehittämisen varansa ja varmaan tarpeensakin on mutta tehtäköön se kansallisella tasolla

pankkien ja sijoittajien vastuun toteutumisen osalta suomen tavoitteena on oltava myös että portugalin lainapaketin yhteydessä valtion toimesta pääomitettavissa pankeissa pankkien omistajat ja sijoittajat kantavat vastuunsa samankaltaisella järjestelyllä kuin irlannin paketissa

mutta sinällään tämä laki ei nyt maailmaa muuta suuntaan eikä toiseen mutta on sillä tämmöinen myönteinen signaaliarvo kuitenkin että suomessa tämmöinen laki hyväksytään

arvoisa puhemies

toissijaisuusperiaatteen mukaisesti eun tulee toimia vain silloin kun sille niin sanotusti on tarvetta ja siitä on selkeää hyötyä rajat ylittävien näkökohtien vuoksi

keskusta yhtyy suuren valiokunnan ehdotukseen jossa se katsoo euroopan komission ehdotuksen asetukseksi työtaisteluoikeudesta olevan nyt esitetyssä muodossaan toissijaisuusperiaatteen vastainen

kaikista tärkeintä tänä vuonna on se että pariisin ilmastokokouksessa saavutetaan sopimus jolla toden totta saadaan kaikki tai ainakin lähes kaikki maailman valtiot näihin talkoisiin mukaan

ministeri päivi räsänen on tiettävästi tänään todennut siihen tapaan että suomi on väärässä rintamassa tässä tärkeässä lähi idän kysymyksessä

voittoa tässä asiassa ei kannata kuitenkaan vielä tuuletella ei ainakaan ennen kuin käytännössä nähdään miten vakuudet todellisuudessa näissä ratkaisuissa toteutuvat

nyt kun tässä kuuli ulkoasiainvaliokunnan jäsenen edustaja zyskowiczin puheenvuoron myöskin niin tässä kyllä herää kysymys siitä miten tämä hallituksen kannanmuodostus on syntynyt onko hallitus yhtenäinen tässä asiassa miten tämä suomen toimintalinja on rakennettu

arvoisa puhemies

minä olen myönteisesti yllättynyt siitä että eduskunta on pystynyt tekemään ratkaisun tässä vaikeassa asiassa ratkaisun joka on selvästi aikaisempaa parempi

on päivä päivältä selvempää että nykyinen toimintamalli ei johda kestävään lopputulokseen euroopan talouden ja työllisyyden pohjan pelastamiseksi

velkaongelmat eivät voi ratketa jatkuvalla lisävelan ottamisella

kolmiosainen sakokaivo ja maaperäkäsittely on tavanomainen malli jatkossa ja päästään huomattavasti kohtuullisemmilla kustannuksilla kuitenkin vesiensuojelun tasoa parantaen

on nyt vaikea ottaa selvää puhuuko kokoomus nyt maaseudun ihmisten äänellä vai näiden pömpeliyrittäjien äänellä mutta siltä joka tapauksessa kuulostaa että te haluatte edelleen hämmentää tätä ruskeaa jätevesisoppaa edelleen vaikka meillä tässä on käytössä pöydällä aivan kelpo ratkaisu jossa on arvoisa kokoomus myös teidän nimenne alla

tässä työssä tarvitaan entistä energisempää innovatiivisempaa ja kasvuhakuisempaa unionia joka raivaa esteitä yrittäjyydeltä panostaa tutkimukseen ja tuotekehitykseen ja hakee aktiivisesti markkinoita nousevista talouksista

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

voi miettiä että jos me olisimme itse samassa tilanteessa suomena tilanteessa jossa valtio olisi häviämässä alta jonkun ympäristöuhan takia niin miten me toimisimme

arvoisa puhemies

osaatteko arvoisat ministerit jo sanoa mitkä ovat nuo loput edustustot mitkä ovat sulkemisuhan alla nyt

varmasti kaikin käytettävissä olevin keinoin puolustaisimme olemassaoloamme

samainen presidentti nasheed ennakoi että lähitulevaisuudessa on nähtävissä esimerkiksi afrikassa ja aasiassa uusia taisteluita ja uusia sotia jotka liittyvät esimerkiksi puhtaaseen veteen tai erilaisiin ympäristötuhoihin jotka liittyvät edelleen ilmastonmuutokseen

ei siinä varmaan suoraa yhteyttä ole mutta pohdin vain sitä että kun turvaneuvostokampanja koki mahalaskun ja täällä seuraus on se että lähetystöverkkoa supistetaan niin onko tämä nyt varmasti se oikea reagointitapa

arvoisa puhemies

on sitä paitsi kyllä reilumpaa se että korotetaan yleistä alvia hieman kuin se että kohdistetaan raju korotus muutamille aloille

tässä on arvoisa puhemies pitkin matkaa keskusteltu tämän asian yhteydessä myöskin uudenmaan vaalipiirin hajottamisesta eikä varmaan tähän käsittelyyn vielä lopu tuo aihe

itä tai länsi uudenmaan jakaminen tai joku muu malli olisi aina keinotekoinen jako